ja samaten myös kuntatalous

se oli se että puolan johdolla kahdeksan muuta maata keski ja itä euroopan maata olivat sitä mieltä että eun pitäisi sopia sisäisestä taakanjaostaan ennen muita linjauksia ja me muut olimme taas sitä mieltä että ei sovita

semmoiset yleispyöreät puheet että pieni ja keskituloiset kertokaa suoraan se euroraja missä se on keneltä te olette valmiita kiristämään progressiota

sitä voidaan suojata vain sillä tavalla että me pidämme koko euroalueen ja euroopan jossakin järjellisessä tolkussa siis taloudellisessa kunnossa

mutta en pidä tarkoituksenmukaisena poistaa autoveroa tämän vaalikauden aikana vaan uskon että ympäristöllisesti ajateltuna meillä on myös paremmin ohjaavia keinoja käytettävissä

tässä suhteessa minusta hallituksen tietoisuus on heikko verrattuna esimerkiksi siihen mitä meillä tämän syksyn kuulemisten aikana talousvaliokunnassa joka ainoa päivä on eivätkä näytä kyllä hallituksen toimet muuta kuin erittäin heppoisilta yrityksiltä tehdä jotain

eli jos vähän upgreidattaisiin ruotsin kielen osaamista erityisesti pohjois suomessa niin sekin jo omalta osaltaan auttaisi tämmöisen yritysyhteistyön tiivistymistä

syy minkä takia tässä tehdään suurin piirtein samanlainen veronkevennys kuin mitä sosialidemokraattienkin kanssa kokoomus yhdessä ja keskusta yhdessä on aina tähänkin saakka tehnyt on se että emme halua kiristää tieten tahtoen ihmisten progressiota eli painotus tietyllä tavalla pienimmissä ansiotuloissa mutta kohtuullisen tasainen kevennys kaikille

me emme pysty suojaamaan suomalaista taloutta sillä että teemme ratkaisuja jotka kaatavat koko muun euroalueen tai euroopan talouden koska siinä ohessa menee silloin suomi

tämä kulminoituu siihen riitaan että otetaanko taakanjaossa huomioon maakohtaisia päästöjä vai ei

meillä kotitalouksien käytettävissä olevat tulot ovat olleet yli asuntojen hintaindeksin mikä on ihan terve kehitys mutta kyllä lainat ovat aika suuria erityisesti nuorilla perheillä

se on semmoinen tilanne että venäjä painostaisi itsenäistä naapurivaltiota tavalla tai toisella joko sotilaallisesti tai sotilaallista voimaa välillisesti hyväksi käyttäen ja horjuttaisi itsenäisen naapurivaltion eli tässä tapauksessa ukrainan vakautta ja horjuttaisi ukrainalaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta

kaikkein pienituloisimpien kohdalla kunnallisveron vähennysoikeus tulee kasvamaan ensi vuonna

mutta nostan hattua kyllä oulun seudun vaikuttajille ja yrityksille siitä aktiivisesta otteesta minkä he ovat ottaneet vapaaehtoisesti hakiessaan uusia markkinoita ja yhteistoiminta alueita

etuuksia on korotettu niin kuin täällä on aiemmin todettu ja muiden kohdalla työn ja työllistämisen verotusta on helpotettu ja painopistettä siirretty ympäristöverotukseen

arvoisa puhemies

valitettavasti me olemme semmoisessa tilanteessa että me emme pysty antamaan kaikkia vastauksia kaikkiin hyviin kysymyksiin sen takia että me elämme niin tavattoman suuressa epävarmuudessa

ei valitettavasti päästy eteenpäin mutta töitä puheenjohtaja ruotsin johdolla tehdään niin että pääministereillä ja presidenteillä olisi jotakin valmista ennen huippukokousta

vastasin itse asiassa siihen että listaamattomien ja listattujen verokohtelu on nyt samankaltainen eli siihen vastasin väärin

automaattisesti nämä indikaattorit eivät sitä kerro mutta ne kertovat että me liikumme hyvin riskipitoisessaa energia tai yritämme elämme hyvin riskipitoisessa maailmassa tällä hetkellä mistä voi seurata ihan mitä hyvänsä

ainoa ero mikä sosialidemokraattien ja keskustan ja kokoomuksen yhteistyön välillä on se että te ette ole koskaan tehneet kaikkein pienituloisimmille ihmisille veronkevennyksiä kuten edellinen porvarihallitus ja kuten tämä hallitus tulee tekemään

mutta noin laajemmin ajateltuna meidän on tietysti katsottava hallituksena ei vain energiaveroja vaan muitakin kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä

itse asiassa henkilöyhtiöiden kohdalla ei tässä tapauksessa ole tulossa muutoksia koska henkilöyhtiöt tai ne yrittäjät pääsääntöisesti saavat tulonsa palkkatuloina

minua kiinnostaa tämä ajattelutapa että valmistuotteita verotettaisiin muun muassa sokeriveron kautta sen sokeripitoisuuden perusteella jolloin voisimme välttyä niiltä ongelmilta joita muun muassa joihinkin juomaryhmiin tällä hetkellä kuuluu ja voisimme kohdentaa sen verorasituksen selkeämmin sinne minne haluamme eli sokeriin

viimeisenä asiakokonaisuutena ottaisin nämä liikenneyhteydet joissa ehkä tämä jäämeriyhteys ratayhteys on kaikkein suurin

voisin lähteä siitä että kun nyt käsittelemme nimenomaan elvytysbudjettia tai yhtä sellaista joka on vain tietysti osa kokonaisuutta niin täytyy pitää se tosiasia mielessä että lisätalousarvio tai elvytys itsessään on tämän talouden sairauden kohdalla ikään kuin kuumelääke joka laskee kuumetta

eli varmasti meidän pitää katsoa nimenomaan osinkoveron pääomaveron ja palkkaveron kokonaisuutta ja se on hyvin herkkä

meillä ei ole tiedossa tällä hetkellä että yksikään maa tai sen talouselämä olisi joutumassa sellaiseen tilanteeseen että se joutuisi hakemaan tätä tukea siis ei minkäännäköistä tietoa

se vaatii kyllä hyvää harkintaa mitä kautta tehdään mikä on hyödyllisin investointi ja sitten myös pohjoismaiden kesken pitäisi tästä käydä sitä keskustelua

mutta jos mentäisiin niin silloin on myös muita ongelmia eli ukrainan kansan itsemääräämisoikeutta silloin vakavasti uhattaisiin

tosiasiahan on se että nämä kaksi ensimmäistä ovat kilpailijamaihin nähden suomessa selkeästi korkeammalla tasolla eli puun hinta on korkeampi ja työvoimakustannukset ovat korkeampia

se on hyvin herkkä että jos ei ole aivan ideologista tarvetta tietoisesti kurittaa jotakin ja jos katsoo pragmaattisesti niin ymmärtää hyvin sen suuren herkkyyden

minä olen erittäin tyytyväinen että ruuan arvonlisäveron alennus niin paljon kuin sitä on kritisoitu kuitenkin tehdään ja se kohdistuu erityisesti niille joilla ei ole palkkaveroja jotka eivät maksa palkkaveroja joita ei siis voi keventää

silloin ajattelimme että on hyvä tilapäisesti laman ajaksi nostaa verotuloja koska nämä kunnat olivat juuri niitä jotka menettivät kaikkein eniten silloin kun vienti loppui

tämä poikkiliikenneyhteys lentoliikenne se on sekä matkailullinen mahdollisuus että sitten myös ihan muun talouselämän palveluun liittyvä mahdollisuus

eihän sokeri läpeensä paha raaka aine ole ihmiset tarvitsevat sitä mutta ihan noin fiskaalisesti ajateltuna eli veropohjan laajentamisen mielessä mutta myös ikään kuin tämmöisen haittaveron nimissä olisi hyvä löytää malli jossa vero nousee sen mukaan mitä enempi sokeria tuote sisältää

pienistä yrityksistä on helpompi kasvattaa suuria

mutta me tiedämme kuinka herkästi ja välittömästi reaalitalous reagoi kielteisesti jos tämä rahoitusmarkkinatilanne riistäytyy kriisiksi

suomi pystyy selviämään pohjoinen eurooppa ylipäänsä pystyy selviämään hyvin mikäli ulkopuolinen taloudellinen sokki ei rantaudu pohjoiseen eurooppaan

siellä on myös kannusteet kasvattaa suuria yrityksiä koska suuret yritykset maksavat voitostaan enemmän verotuloja yhteiskunnalle ja luonnollisesti työllistävät toisia suomalaisia

tämä mistä aiemmin on täällä puhuttu että palkkatuloa normaalissa työsuhteessa syntyvää palkkatuloa käännetään osinkotuloksi halvemman verotuksen vuoksi on se ongelma mutta ei se ole kuulkaa ihan helppo myöskään poistaa

mutta hallitus ei halunnut jäädä siihen tilanteeseen että kun työmarkkinajärjestöt eivät valitettavasti päässeet kaikesta ponnistelustaan huolimatta maaliin niin me emme olisi sitten tehneet toimenpiteitä joilla tähän maahan saadaan työpaikkoja

eli jos euroalue säilyy vakaana edes kutakuinkin vakaana jos maailmantalous pysyy edes kutakuinkin vakaana me pystymme suoriutumaan tästä paremmin kuin ehkä joku toinen osa maailmaa

eli kaikkiin vaivoihin tämäkään malli ei ole ratkaisu mutta aika moneen vaivaan se on tällä erää loppuunkäsitelty siruserovan kysymykseen että muutaman kysymyksen vastauksen

kun ervv nostaa lainaa se saa sen sillä hinnalla kuin markkinoilta saa ja se korko varmasti vaihtelee

tämä on valtiovarainministeriössä tutkinnan alla

me etsimme edelleenkin keinoa on erilaisia malleja etsitty mutta semmoista mallia on melkeinpä mahdoton tehdä jota ei voitaisi kiertää siis laillisesti kiertää

arvoisa puhemies

niin meillä siis hallituksella kuin ehkä meillä kaikilla täällä on yhteinen intressi että se arktisuus joka liittyy muun muassa laivanrakennukseen että se osaaminen pysyy suomessa

toivon mukaan tulee koska meidän kenenkään intresseissä ei varmasti ole se että veronmaksajien rahoilla tuetaan korkeaa rakentamisen hintaa se ei voi olla

olemme ajaneet eurooppalaisten pankkien stressitestimenettelyä ja myös julkista sellaista ja nyt olemme saaneet tälle ajatukselle enempi kumppaneita kuin koskaan

infrahankkeiden joista varmasti liikenneministeri sanoo enemmän tasohan on valtavan korkea takavuosiin verrattuna uusien hankkeiden nimenomaan

miksi vaihtelee

me tarvitsemme tässä hetkessä myös tässä keskustelussa eduskunnassa maltillisuutta harkitsevaisuutta ja kykyä kantaa vastuuta eli hyviä perinteisiä suomalaisia hyveitä

me emme pysty pelkästään elvytyksellä parantamaan tätä sairautta vaan kaikkein olennaisin tekijä on se miten kansainvälinen finanssimarkkina saadaan elvytettyä

toisaalta reaalitalouden kasvu on menossa parempaan suuntaan

näin ollen me voimme ehkä saada semmoisen mallin jonka on tarkoituskin olla voimassa vuosi kaksi ikään kuin sillä tavalla voimassa että sitä ei kovasti kierrettäisi sinä aikana mutta tähän itse rakenteelliseen ratkaisuun pitää löytää

minä luulen että olemme ihan laidasta laitaan samaa mieltä että korkeaa hintaa ei pidä mennä veronmaksajien tukemaan mutta meidän pitää pystyä tukemaan rakentamisen volyymia ja sen takia me olemme valinneet nämä instrumentit joilla pyrimme paikkaamaan markkinarahan puutetta muun muassa kuntarahoituksen investoinneilla tai muilla vastaavilla keinoilla joilla voimme saada rakentamista aikaan

me teemme olosuhteet sille että a tässä maassa kannattaa työllistää toisia ja b on varaa maksaa palkkoja ja c on kannusteet kasvattaa vaikkapa yritystoimintaa ja d kaikkea työtä kannattaa tehdä eli kaikki työ on arvokasta

se vaatii vain sen että valtioilla tai yhteisöllä täytyy olla kyky pääomittaa niitä pankkeja jotka sitä pääomaa tarvitsevat siinä vaiheessa kun ongelmia on

eli nythän ei ole siitä kysymys että lapioitaisiin korkotason mukaan lisää jotakin rahaa vaan vastuut kasvavat tai pienenevät korkotason myötä